peltonen täällä totesi että hänellä on hämmentynyt tunnelma ja voi sanoa että se on kyllä molemminpuolista kun täällä kuunteli hänen puheenvuoroaan missä hän kritisoi yliopistolain saamaa muotoa

tähän työhön kunnat tarvitsevat valtiolta apua ja tukea nimenomaan muutostuen muodossa jotta selvityksen aikana voitaisiin jo mahdollisimman hyvin selvittää juuri ne kohteet missä kyseisillä alueilla olisivat saavutettavissa ne merkittävimmät hyödyt palveluiden järjestämisen ja alueen kehittämisen kannalta ja jotta tuossa uudistuksen toteuttamisessa voitaisiin koko ajan nämä asiat pitää kirkkaina mielessä ja hyvin huomioida

niille alueille missä kunnilla on vaikeuksia löytää ratkaisuja missä on erittäin vaativa liitosselvitys edessä tarjoamme avuksi nimenomaan näitä kuntajakoselvittäjiä joista meillä on hyvät kokemukset ja uskoisin että myös edustaja kiviniemellä on koska olette itse ollut asettamassa eri puolille suomea heitä

nimittäin syksyllä antamassaan lausunnossa sdp katsoo että nyt luonnos uudeksi yliopistolaiksi täyttää pääosin erinomaisesti sille asetetut tavoitteet ja vastaa onnistuneesti yliopistoja koskevan lainsäädännön kehittämistarpeisiin

eli tältä osin maakuntien liitot kyllä näkivät että tämä tehtäväkenttä mikä nyt on muodostunut aluehallintouudistuksen kautta maakunnan liitoille erinomaisesti tukee tätä liittojen aiempaa tehtäväkenttää

meillä on juuri käynnistymässä valtionosuus ja rahoitusjärjestelmän uudistus ja kyllä siinä kaikkein tärkeimpänä lähtökohtana on se että pyrimme muodostamaan entistä kannustavamman ja selkeämmän valtionosuus ja rahoitusjärjestelmän ja poistamaan siitä kuntaliitosten esteitä

hallituksen mielestä on myös ensiarvoisen tärkeää se että henkilöstö on tiiviisti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhdistymisiä koska se on ainoa mahdollisuus saada onnistuneita organisaatioita aikaan

kuitenkin sdp katsoi omassa lausunnossaan että lakiluonnos on onnistunut yhdistämään yliopiston autonomian ja yliopistoyhteisön vahvan roolin päätöksenteossa selkeään toimivallan jakoon joka mahdollistaa yliopiston määrätietoisen johtamisen

arvoisa puhemies

sdpn mielestä erityisen onnistuneena voidaan pitää yliopiston ylimmän johdon rehtorin yliopiston hallituksen ja yliopistokollegion välistä tasapainoa yliopiston johtamisessa

yliopistolain ja ammattikorkeakoululain säännökset jotka koskevat laadunarviointia opiskelijoiden kelpoisuutta opiskelupaikan vastaanottamista opetuksen maksuttomuutta koulutusohjelman maksullisuutta sekä hallintoasiain käsittelyä on tarkoituksenmukaista saattaa mahdollisimman yhtenäiseen muotoon molempien korkeakoulusektoreiden lainsäädännössä ja siitä johtuen tämä lakiesitys on tänne tuotu

täällä käytetyissä puheenvuoroissa tuli edelleen esille se käsitys että yliopistojen tehtävät olisivat jollakin tavalla lain myötä muuttumassa

tähän asti olemme aina voineet neuvottelumenettelyllä olla auttamassa kuntia siinä ja olemme aika menestyksekkäästi onnistuneet myös taloudellisesti vaikeassa tilanteessa oleville kunnille löytämään kumppanin ja näin saamaan palvelut taas hyvälle tolalle

kunnat ovat hyvinäkin vuosina velkaantuneet noin miljardin nyt joka vuosi ja tiedämme että edessä ovat hyvin haastavat talouden ajat joten näin suuri ikään kuin toimintojen uudistuminen ja tehostuminen pitäisi saada aikaan jos haluaisimme säilyttää palvelut nykytasolla ja tiedämme että meillä on paljon myös tarpeita parantaa palveluita

yliopistojen tehtävänä on edelleen edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä antaa tutkimukseen perustavaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa

tätä työtä on tarkoitus edelleen jatkaa eli valtio ennen kaikkea neuvotteluiden kautta on mukana eri alueilla tukemassa kuntia ja auttamassa siinä että löydettäisiin paikallisesti kestävä ratkaisu jolla voidaan varmistaa ihmisten peruspalvelut niissäkin tilanteissa että kunta on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin

ammattikorkeakoululain kokonaisvaltaisempi uudistaminen yliopistolain tapaan saattaa olla perusteltua kunhan ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen toimet ja tavoitteet ensin saadaan toteutettua

arvoisa puhemies

tällaista tehokkuutta tällä tulisi tavoitella mutta se edellyttää sitä että joka puolella suomea kunnat pystyvät hyvin onnistuneesti suunnittelemaan ja tekemään näitä kuntien yhdistymisiä että ne pääsevät hyvin liikkeelle alusta saakka

hallituksen lähtökohtana ja tavoitteena on se että suomeen muodostettaisiin vahvat elinvoimaiset kunnat ja jos oikein ymmärsin niin keskusta ei sinänsä vastusta tätä tavoitetta

se on yksi tämän lain parhaista ulottuvuuksista nimenomaan se että jatkossakin valtio tulee takaamaan kaikille yliopistoille riittävän perusrahoituksen tutkimukseen ja koulutukseen ja se että tähän lakiin on nyt rakennettu erityinen indeksi yliopistoja varten joka vuosittain korottaa kustannuskehitystä vastaavasti tuota perusrahoituksen määrää

sen sijaan keskusta kyseenalaisti vahvasti sen että kunnat perustuisivat työssäkäyntialueisiin ja edustaja kiviniemi totesi että tämä ei perustu mihinkään

tässä vaiheessa olemme kuitenkin ammattikorkeakoululle antaneet sen viestin että esityksiä ja näkemyksiä siitä mitä kokonaisuudistuksen tulisi pitää sisällään on mahdollisuus nyt tässäkin vaiheessa ja syksyn aikana tuoda esiin

tässä kevään aikana on jo tehty taustatutkimusta muun muassa siitä miten tätä ikäryhmäjaottelua voitaisiin valtionosuusindikaattoreissa uudistaa selkeyttää miten saavutettavuuskriteeriä voitaisiin kehittää ja miten sairastavuuskriteerin osalta muun muassa tulisi indikaattoria uudistaa

on hiukan yllättävää kuinka tästä määritelmästä ja lähtökohdasta pillastutaan kun katsoo kuitenkin nykyistä kuntajakolakia ja sen tavoitteita

yliopistoille uutena mahdollisuutena tulee todellakin mahdollisuus kerätä ulkopuolista omaisuutta omaan pääomaansa ja käyttää tuon pääoman tuottoja sitten tutkimuksen ja opetuksen hyväksi niin kuin yliopistossa parhaaksi katsotaan

edustaja kiviniemihän ministerinä ollessaan on tämän lain eduskunnalle esitellyt eikä siinä yhteydessä muuttanut tätä lähtökohtaa minkä mukaisesti kuntajaon kehittämisen tavoitteena on se että kunnat muodostuvat työssäkäyntialueista tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta jolla on taloudelliset ja henkilöstön voimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevassa laissa muutokset ovat siis ennen kaikkea yliopistolaista johtuvia jossa halutaan yhtenäistää käytäntöjä ja lainsäädäntöä molempien korkeakoulualojen osalta

vieraskieliseen koulutukseen hakevilta voitaisiin ehdotuksen mukaan kuitenkin edellyttää kansainvälisten maksullisten testien suorittamista samalla lailla kuin yliopistopuolella

luontevasti kuntien rahoitusjärjestelmään liittyy myös verojärjestelmä kaiken kaikkiaan ja pohdintaan tulevat luonnollisestikin hyvin laajasti erilaiset tasaukset kuinka niitä tulisi käyttää

kunnat eivät muodostu työssäkäyntialueista kun yli kolmannes ihmisistä käy työssä muualla kuin kotikunnassaan kaupunkiseuduilla tyypillisesti yli puolet

ammattikorkeakoulut saisivat yliopistojen tapaan myös mahdollisuuden kerätä maksuja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon osallistuvilta eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta

lain perusteluissa on todettu että yliopistoyhteisöön kuulumattomien jäsenten tulisi edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden asiantuntemusta mutta keitä nuo henkilöt ovat sen yliopistoyhteisö

tavoitteena on se että saisimme selkeästi nykyistä kannustavamman mallin sellaisen mallin joka turvaisi peruspalvelut jatkossa kaikkialla suomessa mutta olisi oikeudenmukainen kuntien rahoituksen näkökulmasta ja turvaisi sen että kaikkialla suomessa saisimme mahdollisimman vahvat ja elinvoimaiset kunnat myös talouden näkökulmasta

edellytyksenä maksun perimiselle on opetusministeriön tekemä koulutusohjelmapäätös ja ohjelmaan kuuluva apurahajärjestelmä jolla tuettaisiin vähävaraisten ulkomaisten opiskelijoiden opintoja suomessa

niitä on kiitettävästi oma

tämän johdosta on syytä käydä läpi koko suomen kuntakentän kokonaisuus käydä läpi jokainen alue sen omista lähtökohdista

on selvää että nyt ollaan siinä mielessä erilaisessa tilanteessa että meillä on takana noin kuuden vuoden paras rupeama ja sen aikana osalla alueista on edistytty varsin hyvin mutta on myös alueita joilla ei ole tapahtunut oikeastaan mitään ja myös noilla alueilla millä kunnat ovat yhdistyneet usein tilanne on se että kaikki alueen kunnat joiden tulisi olla mukana tuossa uudessa muodostetussa kunnassa eivät välttämättä siinä vielä ole

myös niin sanottu yhden paikan säännös ehdotetaan luonnollisesti yhtenäistettäväksi kahden korkeakoulusektorin lainsäädännössä

tällaisia ei varsinaisesti ole suunnitteilla koska nykyistä menettelyä pidetään varsin toimivana ja edelleen on tarkoitus se että kun kunta tietyt raja arvot täyttää niin silloin valtiovarainministeriö asettaa kuntaan erityisen ryhmän joka tekee ehdotuksia kunnan päättäjien tueksi siitä minkälaisia rakenteellisia uudistuksia tulisi tehdä että kunta saisi oman taloutensa tasapainoon

opiskelija voisi ehdotuksen mukaan ottaa vastaan yhden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta

vaikka ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksia erityisesti yliopistolainsäädännön kokonaisuudistuksen johdosta lakiin ehdotetaan samalla tehtäväksi eräitä muita muutoksia

tältä osin syytä käydä kaikki ratkaisut läpi alue alueelta ja katsoa riittävätkö ne rakenteelliset toimet joita on tehty sen varmistamiseksi että tulevaisuudessa voidaan palvelut näin turvata

näistä merkittävimpiä on se että ammattikorkeakoulussa suoritettavien tutkintojen asema halutaan selvennettäväksi tässä nyt lain tasolla

tarkoitushan on että myös näihin vahvan peruskunnan kriteereihin ja näihin selvitystarvetta ohjaaviin kriteereihin sisällytetään talouskriteerit kuten tiedonannossa on kerrottu jotka osoittaisivat sen milloin kunta on talouden näkökulmasta kuntarakenneuudistuksen tarpeessa

käsittääkseni tästä ei kovin suurta erimielisyyttä voi olla koska kuntaministerinä ollessaan kiviniemi kaksi vuotta sitten toi eduskuntaan paras selonteon missä hän itse toi esiin hallituksen linjan siitä että kuntarakenteen kehittämistä on syytä jatkaa koska toteutuneista liitoksista huolimatta kuntarakenne ei vielä ole riittävän yhtenäinen ja kestävä

tämän johdosta laissa ehdotetaan säädettäväksi että ammattikorkeakoulututkinnot ovat korkeakoulututkintoja ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja

ylempi amk tutkinto tuottaisi siten saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto jos lainsäädännössä on tiettyyn tehtävään asetettu kelpoisuusvaatimukseksi ylempi korkeakoulututkinto

tässä kahden vuoden aikana ei kuntarakenteen osalta ole tapahtunut muutoksia joten siltä osin on todellakin syytä käydä nyt alue alueelta tilanne läpi ja tehdä myös selvityksiä ehdotuksia siitä miten näillä alueilla kannattaisi ja tulisi nyt edetä

ammattikorkeakoulu voisi lakiehdotuksen mukaan niin halutessaan järjestää maahanmuuttajille ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta

tässä kataisen hallituksessa voi keskustella myös keskeneräisistä asioista ja se on ihan reilua että kun valmistelua tehdään niin voidaan internetissä julkaista erilaista tausta aineistoa johon kuntapäättäjät toimittajat voivat tutustua ja näkevät tältä pohjalta minkä tyyppisiä asioita käsitellään ja minkä tyyppisiä aineistoja hyödynnetään

meillähän on tärkeänä tavoitteena se että maahanmuuttajien osuus korkeakouluissa kaiken kaikkiaan saataisiin heidän väestöllistä osuuttaan vastaavalle tasolle

sen vuoksi nyt ammattikorkeakouluille tarjotaan mahdollisuus maahanmuuttajille suunnata valmentavaa koulutusta jotta he pystyisivät myös entistä enemmän suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoja ja opiskelemaan korkea asteella

hallitusohjelmassahan ei otettu lähtökohdaksi sitä että muodostettaisiin mekaanisesti työssäkäyntialueista kuntia vaan pyritään siihen että kunnat muodostuisivat mahdollisimman luonnollisista työssäkäyntialueista mutta lisäksihän linjaksi oli otettu myös se että kuntien tulisi pystyä järjestämään sosiaali ja terveydenhuollon palvelut pääsääntöisesti itse pystyä kehittämään alueen elinkeinoja ja vastata yhdyskuntarakenteen hajautumisen haasteisiin

ammattikorkeakoulun henkilöstöhallintoon liittyvän tehtävänjaon selkeyttämiseksi ehdotetaan että ammattikorkeakoulun ylläpitäjä nimittäisi rehtorin lisäksi vararehtorit ja muun ylimmän johdon ja ammattikorkeakoulu muun henkilöstön

kaikista näistä lähtökohdista katsottuna käydään läpi sitä miten nykyiset kunnat pystyvät eri kriteereillä arvioituna huolehtimaan näistä tehtävistä

julkisuuslakia sovellettaisiin jatkossa sekä kunnallisten että yksityisten ylläpitäjien toimintaan kun kyse on ammattikorkeakoululain mukaisesta toiminnasta

näin ollen ne kunnat jotka eivät selvästi kuulu millekään työssäkäyntialueelle eivät siis ole millään tavalla heitteillä vaan mahdollisimman laajasti pyritään löytämään kriteerejä joiden pohjalta voitaisiin muodostaa nykyistä elinvoimaisempia kuntia mutta lisäksi hallitusohjelmassa on otettu todella vaihtoehto siitä että jos näin ei kaikilla alueilla kyetä tekemään voidaan tukeutua myös niin sanottuun vastuukuntamalliin jotta voidaan palvelut kuitenkin järjestää

edus taja

aivan samalla tavalla virkatyönä ensin tehtiin asiantuntijavoimin erilaisia selvityksiä keskustelun pohjaksi ja sen jälkeen lähdettiin kuntakierrokselle aluekierrokselle esittelemään näitä ja pyydettiin alueiden kannanottoja

mutta uskon että löydämme tästä hyvän toimivan mallin myös tulevaisuutta silmällä pitäen niin että kouluille jää liikkumavaraa ja myös oppilailla on mahdollisuus valita omia painotuksiaan

siinä mielessä se työ mitä tehdään on nyt aivan perusteltua ja tärkeää tämän pohjaksi se että käydään läpi nykyinen tilanne ja tehdään selvityksiä eri alueiden edustajille siitä mitä vielä tulisi alueilla tehdä jotta saataisiin rakenteet entistä parempaan kuntoon ja voitaisiin vastata myös tulevaisuudessa ihmisten palveluista kaikkialla suomessa

työryhmällä varmasti oli aika korkea kynnys siihen että lähdettiin esittämään uusia oppiaineita mutta perusteellisen harkinnan jälkeen työryhmä päätyi esittämään etiikkaa ja draamaa

etiikkaa lähinnä siitä syystä että meillä on yhä enenevässä määrin erilaisia uskontokuntia ja koettiin tarvetta käsitellä yhteiskunnan arvopohjaa myös yhteisesti eri uskontoihin kuuluvien kanssa

toisaalta draaman osalta voi todeta että meillä suomalaisilla on selvästi tarvetta siihen että meidän on opittava ilmaisemaan itseämme tunteitamme nykyistä paremmin ja toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa

tämä keskustelu jota olemme nyt käyneet toimii erinomaisena evästyksenä jatkotyölle jota nyt käydään tuntijakotyöryhmän esityksen ja lausuntokierroksen annin pohjalta

tavoitteena on se että mahdolliset lakimuutokset saadaan tämän syksyn aikana eduskuntaan ja asetus voidaan keväällä valtioneuvostossa hyväksyä

täällä ovat keskustelun aikana eri puheenvuoroissa nousseet usein esille juuri pohdinta ja näkemykset siitä mikä on kunnan rooli ja se on mielestäni erittäin tärkeä pohdiskelu mitä eduskunnan ja kuntapäättäjien on syytä tehdä

tuskin missään muualla on tällaista mallia missä kunnalla on käytännössä rajoittamaton verotusoikeus jonka vastineeksi se järjestää asukkaidensa palvelut

sillä on merkittävä paikallistaloudellinen tehtävä ja tuo näkyy jo hallituksen kuntauudistustavoitteissa joissa on tavoitteeksi asetettu juuri se että kunnan pitää kyetä palveluita järjestämään ja kehittämään omaa aluettaan

nämä kaikki näkökulmat on tärkeä pitää mielessä silloin kun pohditaan kuntarakennetta millaiset kunnat voisivat parhaalla mahdollisella tavalla vastata näihin tarpeisiin

tämän johdosta tuo kuntarakennetta selvittänyt työryhmäkin totesi että on syytä käynnistää jatkotyö jossa pohditaan se miten sosiaali ja terveydenhuollon palvelut järjestetään vahvojen kuntien pohjalle hallitusohjelman mukaisesti niin että rahoitus ja järjestämisvastuu sosiaali ja terveydenhuollosta pääosin on kunnilla myös tulevaisuudessa

tältä osin kuntien tehtävät eivät ole auki vaan hallituksen lähtökohta on se että kunnat järjestävät jatkossakin asukkaidensa peruspalvelut

kuntien tehtäväkenttää ja mahdollisuuksia vähentää velvoitteita toki arvioidaan ja tuo työ on parhaillaan käynnissä mutta kaikki tiedämme että elleivät kunnat näitä peruspalveluita järjestäisi ei valtiolla esimerkiksi ole mitään organisaatiota joka nyt ryhtyisi niitä järjestämään eikä ainakaan voisi yhtä tehokkaasti niitä järjestää eikä samalla tavalla turvata lähipalveluita kuin kunnat pystyvät ne turvaamaan

siksi me pidämme ensisijaisena vaihtoehtona nimenomaan juuri tätä että meillä säilyy jatkossa kuntaperusteinen kuntapohjainen palvelujärjestelmä ja se on muuten vaakalaudalla jos emme tee näitä uudistuksia

peruspalveluministeri varmaan kohta kertoo itse tarkemmin tuosta sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta sen etenemisestä mutta meillä on kyllä tavoitteena kun nyt on lausuntokierros ja keskustelukierros meneillään että kunnat myös tässä vaiheessa toisivat omia näkemyksiään joita voitaisiin hyödyntää myös tuossa palveluprosessin palvelujärjestelmän selvityksessä

kunnilta on pyydetty tässä vaiheessa myös evästyksiä valtionosuusjärjestelmän ja kuntalain uudistukseen ja kun saamme kuntien palautteet huhtikuussa niin tämän pohjalta käynnistyy näiden uudistusten valmistelu

eli tämän johdosta tällä hetkellä kaikki mihin lausuntoja pyydetään ei ole vielä valmiina vaan haluamme käyttää kuntakentän palautteita evästyksenä jatkolinjausten tekemiseen ja siinä mielessä tämä kuulemis ja vuorovaikutuskierros on kyllä todella aito

tuota monitoimijoiden kuntayhtymää joka täällä nousi esille on syytä varmasti kaikkien pohtia myös tästä näkökulmasta mikä se kunnan rooli tällaisessa mallissa on

onko kunnan rooli ainoastaan maksaa laskuja eli jäisikö kunnille pelkästään rahoittajan rooli jos joku muu järjestäisikin palvelut vai tarkoittaisiko se sitä että kunnilla ei jatkossa ehkä itsellään olisikaan verotusoikeutta ja luopuisimme kuntapohjaisesta järjestelmästä ja siirtyisimme enemmän identiteettikuntiin joissa asukkaat voivat kyllä osallistua mutta eivät vaikuttaa

nuo kunnat ovat toimineet kolme vuotta ja niissä vasta ollaan rakentamassa tuota yhteistä uutta kuntaa mutta myös näissä kunnissa on saavutettu merkittäviä onnistumisia lyhyessäkin ajassa

itse en kyllä tunnista yhtäkään sellaista lainsäädäntöä tai asetusta jossa olisi jollakin tavalla muutettu maakuntaliittojen asemaa suhteessa muun muassa keskuskaupunkeihin mikä väite täällä nousi aika vahvasti esiin että jollakin tavalla tässä olisi ollut joitain muutoksia tältä osin

on pystytty saamaan alueelle uutta kehittämispotkua ja elinvoimaa ja on pystytty myös tekemään hallinnon päällekkäisyyksien poistamista ja ohjaamaan resursseja palvelutuotantoon kuten mainitsin muun muassa jyväskylän ja kouvolan osalta

varmasti on niin että kaikki ne tavoitteet joita aluehallinnon uudistuksessa asetettiin maakuntaliittojen asemalle ja roolille aluekehitystyössä eivät ole täysimääräisesti välttämättä kaikilla alueilla toteutuneet mutta tästä on tarpeen tehdä jatkossa myös arviointia ja tältä pohjalta tarvittavia johtopäätöksiä kuten hallintovaliokunta on omassa mietinnössään nostanut esiin

mutta kuntaliitostutkijatkin varsin laajasti ainakin osa heistä tunnistavat sen että kuntien yhdistymisessä usein lyhyellä aikajänteellä erilaiset ongelmat korostuvat kun erilaisia toimintakulttuureja rakennetaan yhteen ja hyödyt nousevat vahvemmin esiin vasta pitemmällä aikajänteellä

itse asiassa tässä juuri muutama viikko sitten todellakin hallitus linjasi näitten uusien rakennerahastovarojen käyttöä ja aivan kuten täällä todettiin siinä ely keskukset ja maakuntien liitot tekivät todella merkittävän yhteisen työn rakensivat yhteisen esityksen ja hallitus kunnioitti tuota työtä omassa ehdotuksessaan jatkolinjauksiksi

sehän käytännössä tarkoitti sitä että ministeriöiden tavoitteet eivät sellaisenaan toteutuneet eivätkä monet niistä keskushallinnon tavoitteista joita siellä ehkä oli asetettu vaan katsottiin että tämä maakuntaliittojen ja ely keskusten ehdotus oli sellainen joka haluttiin nimenomaan toteuttaa ja tältäkään osin ei voi millään tavalla sanoa että maakuntaliittojen asemaa olisi heikennetty

erityisen arvostettavaa tämä oli tässä tilanteessa jossa tiedämme että resurssit tulevat olemaan tulevalla rakennerahastokaudella huomattavasti niukemmat kuin ne ovat tähän saakka olleet

tässä nykyisen kataisen hallituksen ohjelmassa painopistealueeksi on nimenomaan otettu paikallishallinnon uudistaminen ja toisaalta lähdetty siitä että myös keskushallinnon uudistustarpeet on selvitettävä

arvoisa puhemies

silloin ehkä vielä avautuisivat nuo muutamat kohdat siitä paremmin

mutta arvoisa puhemies tässä peräänkuulutettiin sitä miten tässä vahvassa peruskuntamallissa huomioidaan alueiden eri tarpeet

meillä on eri vuosikymmenten aikana aluehallintoon kohdistunut monia uudistuksia mutta valtion on syytä katsoa myös omia ministeriöitään ja niiden toimintatapoja ja kiinnittää huomiota siihen miten siellä voitaisiin uudistaa toimintaa niin että toimittaisiin yhtenäisempänä valtiona asukkaiden kansalaisten ja yritysten suuntaan

haluan vielä muistuttaa siitä kirjauksesta joka hallitusohjelmassa on tämän kuntauudistuksen osalta koska siitä on erittäin paljon hyvin yksipuolisia näkemyksiä ja on esitetty että tämä linjaus olisi jollakin tavalla muuttunut tässä viime viikkojen aikana mutta näin ei ole

tältä osin kun nyt on meneillään paikallishallinnon uudistus kuntauudistus on luontevaa että kun sen tulokset ovat paremmin nähtävissä seuraavien vuosien aikana se tulee varmasti vaikuttamaan jatkossa niin sanottuun väliportaan hallintoon eli avien elyjen maakuntaliittojen rooliin ja mahdollisesti myös aluejakoihin

ensimmäiset tällaiset poikkeukset ollaan myöntämässä nyt lähiviikkoina eli osa kunnista on hakenut esimerkiksi harvan asutuksen perusteella poikkeusta että voisi selvittää pienemmällä alueella ja se on katsottu näissä tapauksissa perustelluksi

vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaali huollon palveluja lukuun ottamatta

pidän sitä aika luontevana mutta tällä hetkellä on perusteltua nimenomaan keskittyä tähän paikallistason uudistukseen ja sen jälkeen sitten katsoa mitä uudistustarpeita se asettaa väliportaalle

vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen

samoin kaupunkiseuduilla voidaan tehdä poikkeavia esityksiä mutta niiden on oltava alueen kokonaisuuden kannalta perusteltuja ei pelkästään yksittäisen kunnan vaan kokonaisuuden kannalta perusteltuja

itse katson että suomessa kun on verraten vähän kansalaisia vain viisi miljoonaa ihmistä meillä ei tarvita kovinkaan monia hallinnon tasoja

täällä erittäin monessa puheenvuorossa nostettiin esiin juuri se kuinka tuo potentiaali joka kuntaliitoksesta syntyy saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman hyvin

itse pitäisin parhaana sellaista hallintoa että meillä olisi mahdollisimman vahvat kunnat ja sen lisäksi valtionhallinnon taso mutta ei kovinkaan merkittävästi siinä välissä tarvittaisi väliportaan hallintoa

päämääränä on että vahvojen peruskuntien ulkopuolisilla syrjäisillä alueilla palvelurakenne uudistetaan siten että palvelut on koottu ohjatusti riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi tukeutuen vahvojen peruskuntien palvelurakenteeseen vastuukuntamallilla

tästähän meillä poliittisilla puolueilla on sitten erilaisia näkemyksiä mutta hallituksen ohjelmassa painopisteeksi on otettu nyt nimenomaan tuon paikallistason vahvistaminen

muun muassa icthen liittyvä muutoksen tuki hanke missä parannetaan kuntien tietojärjestelmien toimivuutta samoin muun muassa lähipalveluihin lähidemokratiaan liittyvät kehittämishankkeet ja muutoksen tukeen organisaation uudistukseen liittyvät kehittämishankkeet